euroopan unionin suuri innostus bioenergiaan ei hillitse ilmastonmuutosta

arvoisa herra puhemies

unionin linjauksia pitääkin tarkentaa

on myös tärkeätä ettei lainsäädännöllä aseteta liiallisia esteitä uusien sosiaalipalveluyritysten perustamiselle

tiukka ja jatkuva valvonta on hyvästä

tämä laki on hyvä mikäli tiedetään sosiaalihuoltolain tulevasta sisällöstä mutta kun ei tiedetä siksi tässä mennään takaperin näiden lakien kanssa

mielestäni viranomaisvaltaa ei tulisi antaa kansalaisjärjestölle tai etujärjestölle jollainen asianajajaliitto on

ensiksi tuulivoimateknologia kehittyy huimasti

toiseksi nykyisillä ja tulevilla poliittisilla päättäjillä on rohkeutta tukea miljardeilla euroilla tuulivoiman rakentamista

tästä syystä asianajajaliiton valvontayksikköä ja valvontalautakuntaa ei pitäisi nimetä oikeudenkäyntiavustajien valvontaelimeksi

en vastusta lakivaliokunnan mietintöä mutta muistutan tässä yhteydessä lain mahdollisista seurauksista ja vaikutuksista

tuulivoiman rakentaminen vaatii vesivoimaa joka säätö ja varavoimana tekee siitä muita energiamuotoja arvokkaamman

myös monet työpaikat panostavat työntekijöiden liikuntaan rakentamalla liikuntasaleja ja ulkoliikuntatiloja

sosiaalihuoltolaki uudistetaan väliraportissa esitettyjen periaatteiden ja linjausten sekä väliraportista saadun palautteen pohjalta

asunnottomalle alueelle sijoittuvat kollajan ja vuotoksen altaat olisivat helposti rakennettavissa mutta hallitus ei puolla niiden rakentamista

nykyisestä sosiaalihuoltolaista poiketen uudessa laissa ei säädetä sosiaalihuollon organisaatiosta järjestelmävastuusta eikä valvonnasta

voidaan syystä kysyä ovatko kaikki kuntien liikuntainvestoinnit oikein kohdistettuja vai panostetaanko enemmän huippu urheiluun kuin kansalaisten kuntoiluun

itsekin epäröin hanketta

niitä koskevat perussäännökset koottaisiin siis niin sosiaalihuollon osalta kuin terveydenhuoltolaistakin sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaan lakiin joka on tarkoitus valmistella sosiaali ja terveysministeriössä yhtä aikaa uuden sosiaalihuoltolain kanssa

toisaalta matalasuhdanteessa investointien kohdistuminen tuuli ja vesivoiman rakentamiseen saattaisi juuri nyt olla järkevää nykyaikaa

arvoisa puhemies

suurin osa kuntien liikuntatiloista on jatkuvasti käytössä aamusta iltaan

järjestämislaki sisältäisi myös säännökset sosiaali ja terveydenhuollon tutkimus ja kehittämistoiminnasta sekä niiden edellyttämistä rakenteista

jätteenpolton avulla tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä joka korvaa fossiilisia polttoaineita ja vähentää hiilidioksidipäästöjä

ne ovat pääosin urheilujärjestöjen käytössä lukuun ottamatta kaikille avoimina olevia uimahalleja sekä toissijaisia urheilu ja jääkenttiä

tässä lakiesityksessä otetaan siis kantaa yksityisten sosiaalipalveluyritysten valvontaan mutta tosiasiassa tämän lain olisi pitänyt tulla järjestämislain jälkeen ainakin minun logiikkani mukaan

arvoisa puhemies

on tärkeää että selvittelykeskuksen lisäksi henkilöstöä harmaan talouden käytännön torjumiseen lisätään niin verohallinnossa kuin poliisissakin

monissa palloilulajeissa tasa arvo ei toteudu koska parhaimmat pelaajat valikoituvat massasta ja palloilua harrastavat nuoret poistetaan tai poistuvat vähitellen lajista

lisäksi on tärkeää että talousrikosten ja harmaan talouden oikeuskäsittelyyn saadaan vauhtia

kaatopaikkojen päästöt pohjavesiin on estettävä

näistä tehokkaasti toteutetuista toimenpiteistä saataisiin varmaan erittäin hyvä lopputulos

kierrätys on organisoitava nykyistä tehokkaammin

jätteiden kuljetuksen kustannukset voidaan siirtää jätteenhuoltoyrityksille

toisaalta on oikeinkin että kansalaiset ja perheet ottavat ainakin osittain taloudellisen vastuun perheen liikuntaharrastuksesta

kotitalouksien rooli ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on keskeinen

eriarvoisuus näkyy räikeimmin liikuntayritysten palveluissa joihin pääsevät mukaan vain ne jotka maksavat osallistumis tai jäsenmaksuja tai kumpiakin

kannustimet voidaan toteuttaa joko verohelpotuksina tai avustuksina

valtio ja kunnat yrittävät siis rakentaa edellytyksiä liikunnalle mutta ne eivät saa kaikkia kansalaisia liikkumaan mutta urheilujärjestöt panevat liikkeelle ainakin ne nuoret ja aikuiset jotka ovat aktiivisia liikkujia tai kilpaurheilijoita

kotitalousvähennyksen lisäksi tarvitaan verovähennyksiä ja avustuksia joilla kotitalouksia palkitaan siirtymisestä maalämmön lämpöpumppujen lämmön talteenottojärjestelmien ja aurinkoenergian käyttöön

olennainen kysymys onkin miten saada liikkeelle ne kansalaiset jotka eivät ole innostuneet liikunnasta tai joilla ei ole voimavaroja osallistua järjestettyyn liikuntaan

ympäristöministeriön selvitys kaupparakentamisesta osoittaa että liiketilan rakentamishankkeita on liikaa

maakunta ja seutukaavoja ei ole tehty silmällä pitäen kauppakeskusrakentamisen määrää

liikuntayritykset ovat tunnistaneet mahdollisuudet liikuntamarkkinoilla ja ne ovat kehittäneet monia tuotteita joilla asiakkaita houkutellaan liikkumaan laihduttamaan ja kasvattamaan lihaksiaan

tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi edellyttävät ettei yhteiskuntarakenteita hajauteta liikaa ja että liikennemääriä pystytään vähentämään

arvoisa puhemies

minulla ei sinänsä ole mitään sitä vastaan että yritykset mainitaan liikuntalaissa

en kuitenkaan kannata sitä että liikuntayritysten toimintaa tuettaisiin valtion tai kuntien toimesta

kunnat voivat toki ostaa liikuntayrityksiltä palveluja

liikuntajärjestöjen merkitys on kuitenkin keskeinen edellä mainittujen arvojen takia sekä siksi että ne vastaavat urheilijoiden valmentamisesta sekä kilpailujen järjestämisestä

kuntien erilaisten palvelujen erityisesti lakisidonnaisten koulutus terveys ja sosiaalipalvelujen kasvu on johtanut siihen että kuntien palkattu jatkuvasti yk on kuntiin on palkattu jatkuvasti lisää työvoimaa

hemmilän aloitetta

puolueiden välinen kannatuskilpailu on johtanut kuntia velvoittavan lainsäädännön paisumiseen

kalliksen esimerkistä olen itsekin paljon saanut kuulla ja siinä on vielä se erittäin murheellinen asia myös että monet nuoret kaverit ovat jopa kokonaan menettäneet ammattinsa tämän takia jos on rike pari aiemmin ollut

poliittinen kilpalaulanta kunnissa on lisännyt jatkuvasti menopaineita vaikka tulot ovatkin kasvaneet

ei edes kasvun aikana ole aikaansaatavissa riittäviä tuloja palvelujen rahoittamiseen vaan pitää ottaa lisää velkaa

valtio ja kunnat eivät voi enää paljoakaan ottaa lisävelkaa vaan edessämme on menojen leikkaukset joilla kansalaisiin kohdistuvaa verorasitusta puretaan

suuret marketit suurine ilmoituksineen vaan keräävät puoleensa näillä tuontiruokatarjouksilla ja siinä tahtoo kotiruoka jäädä jalkoihin

hallitus on antanut eduskunnalle lupauksen ettei se leikkaa menoja

tämä lupaus on järkevän talouspolitiikan rasite kun valtion menoja pitää karsia niin paljon että vuotuisista budjeteista tulee selkeästi ylijäämäisiä

näin turvataan valtion kyky lyhentää velkaa ja hoitaa korot

arvoisa puhemies

menojen leikkaukset edellyttävät julkisten palvelujen karsintaa

tärkeää on että valtion ja kuntien palvelut sovitetaan käytettävissä oleviin voimavaroihin

on tärkeätä että myös kuntalaiset osaavat arvostaa palveluja joita he saavat

hallituksen tavoitteet kulkevat melko pilvissä joten selonteosta ei ole selvää ohjenuoraa kansanedustajan tai edes hallituksenkaan työhön

arvoisa puhemies

selonteko ei käsittele unionin asemaa globaalista näkökulmasta

on todennäköistä että maailmantalouden painopiste siirtyy vähitellen atlantin rannikoilta tyynenmeren rannikoille

tämä tapahtuu osin siksi ettei unioni ole keskittynyt tulevaisuutensa turvaamisen eli kansainvälisen kilpailukykynsä kehittämiseen

ministerille minullakin olisi kysymys ollut mutta eipä suosinut onni taaskaan

tässä olisi viesti suoraan varsinaissuomalaiselta maatilalta

rakennusperinnön suojelu on tietysti tarpeellista mutta sen pitää perustua pääasiassa kiinteistöjen omistajien haluun suojella rakennusta yhdessä viranomaisten kanssa vapaaehtoisesti

suomen valtio neuvottelee parhaillaan euroopan komission kanssa pohjoisen tuen jatkosta

tuki irrotetaan tuotantomääristä

suojelupäätösten ja kaavoituksen lähtökohtina käytettävien inventointien pitää olla asiantuntevasti tehtyjä

suomen keskeisimpänä tavoitteena pitää olla unionin ajamien byrokratian ja rajoitusten poistamisen

oudoksun tätä ehdotusta

rajoituksia poistamalla annetaan tilaa osaamiselle luovuudelle innovaatioille kehittämistyölle yrittäjyydelle avoimille markkinoille ja kilpailulle eli kansainväliselle kilpailukyvylle

ei ole mitään järkeä suojella vanhoja rakennuksia joiden kunto tai rakenne estää niiden käytön sekä pilaa jopa ympäristöä olemassaolollaan

tällaista eriarvoista tukiratkaisua a alueen broilertuottajat eivät voi käsittää

broilerin tuotanto ei ole erilaista maan eri osissa

myös unionin maatalouspolitiikka on ollut erittäin rajoittavaa

tätä ei voida hyväksyä

rakennusperinnön suojeleminen on yhteiskunnan tehtävä

nyt ovat elvytyksen ajat ohi

sitten olisi ollut kysymys mutta sitä on tarpeetonta esittää

eun maatalouspolitiikka on tehokkaasti pelannut myös keskieurooppalaisten talonpoikien pussiin ja me olemme joutuneet katselemaan tätä peliä sivusta

vaikeavammaisten yrittäjyys on heille äärettömän vaikeaa sekä ihailtavaa

kaikkein eniten haittaa kiinteistönomistajille on hitaasta päätöksenteosta jossa arvuutellaan kuuluuko rakennus purettavien vai suojeltavien joukkoon ja miten rakennusta pitäisi korjata

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

unionissa on jäsenmaita joiden poliittinen oikeus talous ja koulutusjärjestelmä eivät vastaa länsimaista tasoa puhumattakaan pohjoismaista

suojelusta aiheutuviin korvauksiin täytyy olla riittävät määrärahat samoin korjausavustuksiin

laajentumishaaveesta huolimatta unionin jäsenyyskriteereistä on pidettävä kiinni eikä suostuttava niin kuin romanian tai bulgarian kohdalla

uudet köyhät poliittiselta ja oikeusjärjestelmältään kyseenalaiset jäsenvaltiot tulevat kalliiksi kehittyneille eu maille

tarkastusoikeutta suojeltavaksi esitettyyn tai jo suojeltuun rakennukseen täytyy käyttää aina omistajan kanssa neuvotellen ja hyvässä yhteistyössä

jäsenmaana turkki kuluttaisi pohjattomasti unionin voimavaroja

hallitus pitää tahtotilanaan sitä että unionin kansalaiset voivat siirtyä vapaasti jäsenmaasta toiseen hieno ajatus sinänsä mutta tuo myös ongelmia esimerkiksi rikollisuuden muodossa

maahanmuuttajien houkuttelun sijasta on unionin miljoonat työttömät kansalaiset houkuteltava ammatteihin

myös suomen pitäisi keskittää kymmenien tutkimus ja kehittämisohjelmiensa voimavarat korkeintaan viideksi tutkimus ja kehittämisohjelmaksi joihin myös jäsenmaiden tutkijaryhmät voisivat osallistua

kun lukee tätä hallituksen lakiesitystä tulee miettineeksi mihin tätä lakia tarvitaan

arvoisa herra puhemies

nyt tutkimukseen ja kehittämiseen kohdistuvat voimavarat menevät merkityksettömiin pieniin projekteihin joissa ei ole maailman johtavaa osaamista tai huippututkimusta

onko yhteiskunnan tarkoituksena säätää millimetrin tarkkuudella millaisia ajoneuvoja ja niiden osia suomessa voi käyttää

yhteiskuntamme ei ole vain palveluyhteiskunta vaan myös sääntely yhteiskunta

liiallisen sääntelyn purkamisessa on lainsäätäjillä ensiarvoinen asema näin toteaa valtio ja kuntahallintoa tutkiva risto harisalo

tällainen lainsäädäntö ei enää tunnu tarkoituksenmukaiselta

keskustelu on päättynyt

arvoisa puhemies

tähän voi myös neuvottelut us hyväksytään ja asia lähetetään

vastaan ed

tiusaselle

hänen puheessaan turusta on varmaan paljon totta mutta turku on jo ehtinyt tuhotakin melkein kaiken arvokkaan

mietintö pannaan pöydälle

tämän kehityksen syventäminen on kuntien kannalta erittäin tärkeää